yhdyn edustaja zyskowiczin näkemykseen tästä kokonaistilanteesta monelta osin ja lisäisin siihen ehkä vielä että katsotaan nyt kun samaan aikaan myös valtiovarainministeriö on ottanut näistä samoista neuvoista vaarin ja muun muassa nettisivuilleen päivittää koko ajan eurokriisistä johtuvat kokonaisriskit ja vastuut ja nämä kahdet tiedot yhdistetään jotka pitäisi muun muassa tarkastusvaliokunnan yksimielisten mietintöjen mukaan yhdistää konsernitilinpäätökseksi jotta nähtäisiin koko konsernin vastuut ja riskit

minäkin osaltani tervehdin ilolla sitä että kokeiluilla lähdetään hakemaan ratkaisuja ja pahoittelen sitä että siinä varsinaisessa miljardin säästöasiassa ei ole päästy alkuunkaan niin pitkälle kuin olisi valtiontalouden ja suomen tulevaisuuden meidän velkakestävyytemme näkökulmasta pitänyt päästä

ja aivan niin kuin edustaja koskinen sanoi tasavallan presidentin ja valtioneuvoston pitää aina jos siinä on yhtymäkohtia presidentin toimiin joka tapauksessa toimia yhteistyössä

arvoisa puhemies

tässä itse asiassa puitepäätös tuo lähinnä vain pesuainerikoksiin kun pesuaineet joskus pilaavat vesistöjä vielä nykyistä suurempia tiukennuksia

eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana haluan ministerille ja tietysti koko salillekin vielä muistuttaa meidän valiokunnan kahdesta tarkastuksesta joista yksi koski lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä

edellisissä hallitusneuvotteluissa joissa edustaja töllikin oli paikalla käytettiin vaalilain muutoksen hallitusohjelmaan kirjaamisneuvottelujen tapaa ja tyylilajia aivan samalla tavalla kuin tässä hallituksessa

sen lisäksi vielä tehtiin hyvä kysymys siitä että nyt eläintenpitokieltoon määrätyt viimeinkin päätyvät rekisteriin ed

mutta itse tuon kysymyksen osalta vastaus on se että nämä palvelut ja tämä hoito pitää yhteiskunnan järjestää

tarkastuksessa osoitettiin että kun olemassa olevat resurssit ohjataan sittenkin moniammatillisesti heti lapsen ja nuoren alkuvaiheisiin jo siihen vauvavai heeseen jo ennen raskauttakin ja joissakin tilanteissa aina sinne kahteen kolmeen vuoteen säästetään yhteiskunnan rahoja ja ennen kaikkea pelastetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria niin että lopulta tietyn ajan jälkeen niin kuin olemme nähneet imatralla yhteiskunnan rahoja jopa säästyy koska lastensuojelutoimenpiteiltä vältytään nykyisten resurssien järkevämmällä allokoinnilla

ja kun tätä syntyneitä riskejä ja vastuita katsotaan suomen talouden kokonaisuuteen ja siihen minkälainen kestävyysvaje meillä aivan muista syistä on siis verrataan näitä riskejä ja vastuita niihin kaikkiin riskeihin ja vastuisiin joihin me olemme itse itsemme ajaneet muun muassa kilpailukyvyn heikentämisellä sekä rakennepolitiikan hitaudella niin nähdään kuitenkin että näihin valtaviin meidän tulevaisuuteemme liittyviin riskeihin nähden euroalueesta syntyneet riskit eivät ole kuitenkaan vielä missään merkittävässä määrässä

se rekisteri on todella tärkeä niin kuin tiedätte ja olette sitä pitkään ajanut

mitään eroa ei ole niillä keskustajohtoisilla hallitusneuvotteluilla joissa puoluesihteeri korhonen keskustasta oli aivan keskeisessä roolissa kun yksityiskohtaisesti ja tarkasti minulle silloisena tulevana oikeusministerinä paalutettiin silloisen vaalilain uudistuksen lähtökohdat

metsästysrikosten osalta on ajateltu että merkittävänä rangaistusmuotona tulisi metsästyskielto ja sen on ajateltu olevan tehokkaampi ja itse asiassa lausunnonantajatkin pitivät sitä todennäköisesti ennaltaehkäisyn näkökulmasta tehokkaampana kuin itse asiassa ne rangaistusten koventamiset joita tässä on

jos ajatus on se että kaikkien niiden tukiryhmien osalta joissa on isompi summa asia on ilmiselvä niin silloin yhä on tilanteita joista ei ole tullut mitään täydennyksiä

ja kaikki se kritiikki jonka edustaja tölli nyt sanoi tuli viime vaalikaudella sdpstä jonka mielestä se koko prosessi joka oli keskustajohtoinen mutta jota minä oikeusministerinä johdin oli juuri tuolla tavalla valmisteltu kuin edustaja tölli nyt väittää tästä prosessista

mutta ajatus siitä että vaikka sitä koiraa kohdeltaisiinkin hyvin niin se on ollut mukana rikoksenteossa tuli lausuntokierrokselle ja ajattelimme niin että jottei tämä tärkeä hanke viivästy tai jää yli vaalien niin sitä ei tuoda tähän yhteyteen pohdittavaksi

tässä kokeilussa on muutamassa hankkeessa piirteitä joilla voitaisiin osoittaa vielä kerran että se mikä on imatralla toiminut ja minkä tarkastusvaliokunta on näyttänyt toteen toteutuisi sitten sote uudistuksen myötä koko suomessa

siitä meillä ei ole mitään todisteita kun ei ole oikeutta tutkia

sen jälkeen parlamentaarisesti asiantuntijoita käyttäen edustaja sasin johdolla tällä kertaa valmistellaan esitys joka vielä siinä esittelyssä muuttui lähtökohdiltaan koska asiantuntijoiden puhe oli niin painavaa

ajatus siitä että me voisimme näin päätellä on kyllä aika mielenkiintoinen

se on meidän käsissämme emmekä me ole tuomittuja mihinkään syöksyyn sen takia että olemme tässä vaikeassa tilanteessa joutuneet kantamaan vastuuta myös eurokriisistä

tärkeintä on nyt se että perustuslakivaliokunta yksimielisesti on hyväksynyt nyt tämän kunnallisvaaleihin jo selvän muutoksen tuovan esityksen

meiltä vieläkin puuttuu vertailukelpoista tietoa siitä millä hinnalla kunnat tuottavat palveluita

vielä tärkeämpää on että perustuslakivaliokunta viitoitti että heti joulun jälkeen eduskunnalle pitää antaa sitten jo seuraava esitys

ei työryhmällä ollut edes sellaista asennetta kuin viime vaalikaudella että hallitusohjelma on jumalan sana vaan työryhmä vielä muutti esitystään asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen hallitusohjelmasta poiketen tähän nyt nähtävissä olevaan malliin

ihan uutena asiana josta ed

näenkin että nyt tämän sopimusmuutoksen käsittelyn yhteydessä niin meille perustuslakivaliokunnassa kuin muissakin valiokunnissa avautuu oiva mahdollisuus arvioida tätä no bail out klausuulia nyt näihin uusiin tilanteisiin koskien muun muassa jälkimarkkinoille menoa joka komission lakipalvelun mukaan ei ole no bail out säännöstön vastaista

tästä rinnakkaistietojen vertailutietojen saannista oli salissa enemmän puhetta tarkastusvaliokunnan edellisen raportin yhteydessä ja todellakin se mitä edustaja ruohonen lerner sanoi on tullut esille ja valiokunta jo silloin edellisessä raportissaan ilmoitti että tätä asiaa käsitellään sitten kun käsitellään tätä kokonaisuutta kunnallisvaalien yhteydessä

tästä seuraa että oikeusministeriön aikatauluajatus toteutuu että jo eurovaaleissa meillä on myös täällä penätyt sanktiot että jo eurovaaleissa työryhmä on ottanut ed

tähän asti en ole kuullut että sellaista olisi

mutta koska tarkastusvaliokunnan toimivaltaan ei kuulu eläkeyhtiöiden tarkastaminen niin silloin esittäisin nöyränä pyyntönä ja ehkä jonkinlaisena poliittisena paineenakin että kun olette saaneet selville että finanssivalvonnan tulkinta omasta toimivallastaan on näin heikko ja kun niin kuin aivan oikein viittasitte samaan aikaan kuitenkin pankkien ja rahoituslaitosten johtajien bonuksiin ja palkkoihin ollaan euroopan tasolla puututtu ja paineet puuttua lisää ovat suuret niin silloin on luontevinta että pankkivaltuusto aktiivisesti esittää sitten se on teidän käsissänne myös normimuutoksia joko eurooppa tasolla tai suomessa

arvoisa herra puhemies

niin kauan kuin me päättäjät emme tiedä minkälaisilla rakenteilla tulee tehokkaimpia palvelurakenteita emmekä voi vertailla kuntien palvelutuotantoa me olemme aika hetteisellä pohjalla tässä kuntarakenne ja kuntauudistuskeskustelussa

itse asiassa jo ennen ministeri pekkarisen hyvää kirjettä minulle tästä asiasta pääministerin kanssa puhuttiin jo ennen joulua ja sen takia näillä näkymin kevään aikana kaikki vastaukset tulevat valmiiksi

no sitten sen esityksen perään itkeminen joka tietysti minulle on rakas jonka esittelin tänne jota sdptä lukuun ottamatta koko sali viime vaalikaudella kannatti lepäämään jäämään

räsäsen esille tuomaan asiaan ja moniin muihin voin vakuuttaa että näitä muitakin vastaavia esimerkkejä on tullut tietooni viime aikoina kantaa ja että ylipäätänsä me voimme aloittaa eurovaaleista joissa ehdokkaita on aika rajattu määrä kampanjat ovat aika professionaaleja ja tiukempi valvonta on helppo aloittaa juuri eurovaaleista koska valvottavien joukko on vähäisempi

vastuunkannon näkökulmasta valtiovarainministeri urpilaisen alkuperäinen viesti kolmesta seikasta on erittäin tärkeää ja kiitos niistä

kuitenkin ettei jää väärää käsitystä tarkastusviraston nykyisistä toimivaltuuksista heillä on oikeus silloin kun he tarkistamistyössään havaitsevat puutteita viime kädessä jopa uhkasakolla joka päätös toisensa jälkeen nousee esille vaatia lisätietoja siltä osin kuin tarkastusvirastolle nousee kysymyksiä

mutta on olemassa myös muunlaisia näkemyksiä ja tavallaan sivutuotteena tämän hallituksen esityksen myötä eduskunnan valiokunnat voivat pohtia tätä ja varmasti myös sitten tänään julkisuuteen tullutta ajatusta eurobondeista joka mainitun komission lakipalvelunkin arvion mukaan taas olisi no bail out klausuulin vastainen näin siinä vaiheessa kun se on arvioinut väliaikaista rahastoa

mutta on kysymys jossain määrin vielä semmoisista juridisista hankaluuksista että me emme pysty aivan lähiviikkoina vielä antamaan tarkkaa vastausta kaikkiin niihin toimenpiteisiin joita tullaan tämän yhteydessä tekemään

kun sitä käsiteltiin tämän vaalikauden alussa erinäisissä hallitusneuvotteluissa niin niissä neuvotteluissa jotka olivat niin sanotut porvarihallitusneuvottelut voin taata että oli takki kääntynyt merkittäviltä toimijoilta jotka nyt väittävät kannattavansa sitä lakia

ja puolueitten tilinpäätösten osalta tarkastajille on samassa yhteydessä korotettu rangaistuksia heidän laiminlyöntiensä johdosta joten puolueiden tilintarkastustoiminnan sen tarkastamisen oikeellisuus on nostettu korkeammalle tasolle ja jos siellä niitä sääntöjä rikotaan rangaistukset ovat merkittävät joten tämä kokonaisuus ei ole sentään aivan olematon

kolmanneksi koska se jaksotetaan yli vaalikauden on tehtävä kaikki että luottamus siihen että suomi pystyy sen tekemään syntyy myös maailmalla ja ulkopuolella

täytyy sanoa myös että ajatus siitä että johdonmukaisesti haluttaisiin perustuslakivaliokunnan kannanottoja ajaa ei pidä paikkaansa

vaikka se ei kuulosta niin kovin muodikkaalta vastaukselta niin se että tällä kertaa toisin kuin edellisen laman aikana ihmiset hakeutuisivat sekä velkaneuvontaan että yritykset tarpeen vaatiessa yrityssaneeraukseen on keskeinen keino välttää sitä katastrofia mikä edellisellä kerralla tapahtui

jos on kerta tyhjiö jos on syntynyt tälle hyvä veli verkostolle vielä lainsäädännöllinen tyhjiö jossa kukaan ei ainakaan halua tulkita voivansa puuttua tähän asiaan niin silloin katson että pankkivaltuutetut ovat yksi keskeisiä toimijoita ehdottaakseen toimenpiteitä että tämä tyhjiö poistuu ja normit ja toimivalta löytyvät näiden kohtuuttomuuksien estämiseen

tästä aukeaa merkittävä keskustelu ja onneksi suomen eduskunta voi perehtyä siihen

tästä näkökulmasta kysyisin valtiovarainministeriltä

missään vaiheessa oikeusministeriössä ei ajateltu että kunnallisvaaleissa voidaan aloittaa järjestelmä jossa on uudet kirjanpitovelvoitteet sanktiot ja viranomainen jolla on resursseja käydä läpi ilmoituksia

edustaja tölli kuvaili oikein täällä sen perustuslakivaliokunnan näkemyksen kuinka arvokas perustuslain pysyvyys on mutta jätti kertomatta kuinka monta kymmentä vuotta

mutta edustaja saarakkala väliaikainen rahasto ei ole laiton

jos käy niin että tämä sinänsä viisas yhteistyötarjous ei saa aikaiseksi sitä mitä toivotaan niin eikö ole kuitenkin niin että tämän vastuunkannon ja näiden teidän kaikkien kolmen kohtanne ohjelman näkökulmasta hallituksen pitää uskaltaa olla hyvin selkeä tarkka ja mennä vaaleihin myös näkemyksellään tästä jaksotuksesta sen yksityiskohdista sen aikataulusta

siinä pelkät lainsäädäntömuutokset eivät auta jos ei tällä kertaa reagoida ajoissa

mutta tämä oikeus mennä lehtitalojen tai median puolelle tarkastamaan ovatko annetut tiedot oikeita todellakin puuttuu

ensinnäkin kiitoksia oikeusasiamiehelle hyvästä kertomuksesta ja erityisesti siitä että piditte uudistusta ihmisoikeusinstituutista tarpeellisena

arvoisa puhemies

sehän ei estä sitä että seuraava hallitus tekee sitten jotain toista mutta vastuunkannon näkökulmasta meidän hallituksessa on uskallettava käydä läpi kaikki kolme kohtaa

se oli mukava kuulla joskaan ei aivan yllätys

tästä on käyty viime vaalikaudella aika paljon keskustelua ja perustuslakivaliokunnalle on tuotettu hyvin pitkä kerrankin sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteinen toimintaohjelma siitä mitä vielä voidaan tehdä

aina sitten kun pöydällepanon jälkeen tästä asiasta keskustellaan vuorollaan joku niistä jotka hyötyvät nykyisestä epäyhdenmukaisesta järjestelmästä ottaa sen roolin että yrittää jokaisen uudistuskerran vuoron perään rooleja vaihdellen kaataa ja näin ollen kun pöydällepanon jälkeen tästä asiasta keskustellaan tulemme taas kerran näkemään sen että vuorot vaihtuvat

arvoisa herra puhemies

en löytänyt soraääniä esittämäämme ponteen tai havaintoihinkaan

suomen yrittäjien kanssa on käyty pitkälle tätä pohdintaa onko se lainsäädäntökysymys vai markkinoille syntyvän instrumentin kysymys ja yhteistyössä erinäisten selvittelyjen jälkeen on tultu siihen tulokseen että tämmöinen järjestely jossa lainan vakuudeksi otetaan muuta kuin oma asunto on markkinoilla syntyvä instrumentti mutta ei lainsäädännöllä ohjattava erityinen mekanismi

ehkä totean keskusteluun vielä sen varmistamiseksi että ihmiset tietävät kun on käyty ja syystä on käyty erittäin laajaa keskustelua viime aikoina yleisesti yksityisen sektorin palkannousuista mutta erityisesti työeläkejärjestöjen ja firmojen palkkojen noususta johtajien palkkojen noususta että tarkastusvaliokunnan toimivalta ei yllä työeläkeyhtiöihin vaikka niin kuin presidentti niinistö on hyvin korostanut he toimivat monella tapaa lakisääteisesti ja meistä kaikkien on tavalla tai toisella oltava heidän asiakkaitaan maksettava heille maksuja ja oltava riippuvaisia heidän tekemistään päätöksistä myös omaisuudenhallinnassa

sen jälkeen asialle on tehty hyvin paljon

mutta se roolitus nykyjärjestelmästä hyötyvillä näyttää olevan jäljellä että yritetään aina joka kerta sanoa että nyt juuri tämä käsitteillä oleva

jos saadaan nyt viimeinkin kunnon tietojärjestelmä jota oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat rakentaneet mutta jonka rahoituksessa on vielä puutteita ja joka hälyttää jos talousrikosjuttu on tutkinnassa liian pitkään poliisilla niin hyvin moni asia tulee korjattua sen myötä

mutta siinä tulee juuri hyvin tämä elementti jossa kysyjä on oikeassa että suomalaiset tällä hetkellä monesta syystä pelkäävät yrittäjäksi ryhtymistä selvästi kansainvälisten vertailujen mukaan enemmän kuin muut

siinä on monta tekijää mukana mutta tietysti meillä kun asuntopolitiikka on vuosikymmenten takana muodostunut sellaiseksi että perheen asunto on hyvin keskeinen varallisuustekijä on poikkeuksellisen suuri pelko tähän asunnon menettämiseen liittyen

ihmisoikeustuomioistuin on alkanut antaa maailmalla tuomioita myös liian pitkistä hallintoprosesseista ja suomessa monet hallintoprosessit siis kunnan päätökset verottajan päätökset ja valittaminen niistä kestävät todella pitkään

siitä näkökulmasta rohkenisin paitsi kiittää molempia ministereitä puheenvuoroista myös erityisesti korostaa tässä kaipauksessa maltista ja kohtuudesta sitä että työeläkeyhtiöiden johtajien palkkioissa pitää tämän saman asian tulla esiin

mutta myös on ajateltu ja etsitty sellaisia markkinoille syntyviä mekanismeja että jos asunto on takuuna tai vakuutena niin kuitenkin järjestelyissä olisi sellainen lisäpykälä että jos asunto on menossa kauppaan niin siihen saisi jäädä kuitenkin tietyllä sopimusjärjestelyllä asumaan

meillä on laillisuusvalvojienkin kehotus tehdä tälle asialle myös vahingonkorvausjärjestelmä

siellä tämä kiikkulauta jota edustaja ruohonen lerner kuvasi kysymällä kumpi on järkevämpää palkata ihmisiä vai valmistautua maksamaan todella paljon vahingonkorvauksia on erittäin aiheellinen kysymys

aivan niin kuin eilen luovutustilaisuudessa kerroin lausuntokierroksen jälkeen tämän hetken aikataulu on että huhtikuussa eduskunta saa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen perustuslain muutoksista

arvoisa puhemies

ehkä on kuitenkin hyvä kerrata että jo voimassa olevassa perustuslaissa tasavallan presidentin päätöksenteko ulkopolitiikassa tapahtuu yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja tältä osin mitään erityisen radikaalia siinä ajatuksessa että yhteistoiminta on se keskeisin asia ei ole esitetty

tämän hetken lainsäädäntö ei aseta mitään esteitä

nyt onkin todella tärkeätä ettei synny väärää kuvaa että siinä neuvottelutilanteessa jossa laki tuo siis uusia oikeuksia kuluttajalle aina pitää olla vähintään se vuoden tiliote siis ettei käytetä semmoista markkinointikeinoa ja muuta että sanotaan että direktiivi sanoo että pitää olla vaan tämä sähköinen tiliote ja paperista otetaan tällainen ja tällainen summa

ei lisää kysymyksiä voi pyytää oli vain keijo nousemalla seisomaan visakysymys

arvoisa puhemies

eli sen takia oikeusministeriö on yrittänyt korjata näitä vääriä tietoja ettei se neuvottelutilanne väärän tiedon takia kuluttajan osalta johda juuri siihen ed

tarkastusvaliokunta parhaillaan tarkastaa tätä koko tapausta ja myös sen tapauksen tarkastamista ja sen tiedon olemme kertoneet julkisuuteen eräässä aiemmassa yhteydessä

suomi otti merkittäviä askeleita kohti parlamentarismia jo presidentti koiviston aikana mutta merkittävä ja kaikista tärkein muutos on jo nykyisessä perustuslaissa

arvoisa herra puhemies

edustaja kärnän ja sitä ennen monien muiden syystä peräänkuuluttamat kuntoutuksen vaikuttavuuspohdinnan peruslähtökohdat että sitä vaikuttavuutta voidaan tehdä ja arvioida paremmin ovat että sosiaali ja terveysministeriön ja varsinkin siellä olevan neuvottelukunnan on nyt saatava aikaan paperille kokonaisnäkemys rahavirroista niistä syistä ja keinoista sekä suunnitelmansa siitä millä tavalla he arvioivat mikä kuntoutus oikeasti osuu ja on tarpeellista ja mikä ei

korkein oikeus teki kuuluisan ratkaisunsa jossa se katsoi että yksityisoikeutta sopimusoikeutta voidaan tulkita niin että kun parkkeeraa semmoiseen paikkaan missä on selvästi merkitty että tässä parkkeeraaminen maksaa ja se on sopimusrikkomus jos ei maksa niin tämä sopimus on pätevä

muun muassa edunvalvontavaltuutuksen osalta on haaveiltu että joku päivä meillä olisi semmoiset resurssit että näissä kansalaisten arkeen merkittävästi vaikuttavissa asioissa kun uusi lainsäädäntö tuo tiettyjä mahdollisuuksia tai jotain on hyvä tietää meillä olisi resurssit johonkin tietoiskuun tai tämmöiseen peräti joka kotiin lähetettävään tiedotteeseen

oikeusministeriölle jäi silloin vaihtoehdoksi oikeastaan vaan saattaa kontrolliin valvontaan ja lailliselle turvalliselle pohjalle tämä toiminta ja tästä on hallituksen esitys parhaillaan perustuslakivaliokunnan lausunnolla ja lakivaliokuntaan menossa

arvoisa herra puhemies

politiikkaa tehdään ajassa

onneksi se ei ole ja tämän olen sanonut monta kertaa haitannut suomen asioiden hoitoa mutta on hyvä että sekä suomen kanssa tekemisissä olevat muut tahot että suomen kansa tietävät tästä eteenpäin miten silloin toimittaisiin jos kävisi niin ikävästi mihin en usko päädyttävän että ulkopolitiikan johtamisessa tasavallan presidentillä ja valtioneuvostolla olisi eri linja

viime marraskuussa suomi hyväksyi muutoksia kreikan sopeuttamisohjelmaan huhtikuussa maksuaikatauluhelpotuksia irlannille ja espanjalle

jos tätä pohjatyötä ei tehdä ministeriössä niin emme kukaan pääse arvioimaan edes tätä nyt ilmiselvästi sekavaa keskenään ristiriitaista ja aivan varmasti itä ja pohjois suomea ja siellä olevia työttömiä sortavaa järjestelmää

meillä on aivan mitätön muutaman kymmenentuhannen euron mahdollisuus eri kansalaisjärjestöjä auttaa voimassa olevasta lainsäädännöstä tiedottamisessa

kun tämä esitys on hyväksytty niin tilanne on se että nämä yritykset joutuvat rekisteröitymään heiltä vaaditaan semmoista toimintaa ja sellaisia taustoja että muun muassa viime aikoina julkisuudessa olleet ongelmat vähenevät merkittävästi

herra puhemies

täällä viitattiin tarkastusvaliokunnan tuoreeseen mietintöön koskien poliittisen valmistelun avustamisen ja virkamiesvallan vastuuta

näissä kaikissa näkyy ymmärrys sitä kohtaan että euroalueen kriisin taltuttamiseen tarvitaan paitsi säästöjä myös uskottava näky uudesta kasvusta

se on asianomistajarikos silloin kun ei ole erityisen painavia syitä jolloin se muuttuu yleisen syytteen alaiseksi

edustaja sarkomaalle ja muille

eduskunta on lainsäätävänä elimenä ja budjettiosassa kaikista tärkein

kaikissa itseään kunnioittavissa valtioissa perustuslaista löytyy tähän ratkaisu silloin kun on päädytty siihen että on sekä kansan valitsema tasavallan presidentti että parlamentaarista luottamusta nauttiva hallitus

siinä valiokunta yksimielisesti totesi että avustajakunta on paisunut liian suureksi

katsoisin että koska valtiosihteeri olli pekka heinonen valiokunnassa vakuuttaen oli kanssamme samaa mieltä että tämä asia on saatava järjestykseen tämä poliittisen johtamisen parantaminen niin meidän toimeksiantomme siinä kehu työryhmässä ei ole millään muotoa este hoitaa tämä asia kuntoon

esimerkiksi silloin kun keskeisiä poliittisia toimijoita taikka julkisessa elämässä eläviä kuten kansanedustajia uhataan on selvää että silloin valtakunnansyyttäjän ohjeella voidaan vielä tehdä selvemmäksi ja tullaankin kun uusi syyttäjä astuu toimeensa tekemään selväksi että tämän kaltaiset vakavat uhkaukset ovat yleisen syytteen alaisena

edustaja uotilan tärkeään kysymykseen siitä miksi muun muassa se leipätekstiin yksiselitteisesti kirjoitettu että jokaisella lapsella pitää olla oikeus yhteen harrastukseen ei ole ponnessa

suomi on alkanut entistä enemmän korostaa tarvetta avittaa eurooppalaista työllisyyttä ja taistella etenkin nuorisotyöttömyyden kurimusta vastaan

eduskunnan rooli on keskeinen ja sen rooli vahvistuu entisestään